nuoren aktivoiminen edellyttää aivan toisenlaisia keinoja kuin mitä nyt esitetty sanktiomalli edustaa

nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä kokonaisvaltaisia palveluja jotka pitkäjänteisesti tukevat ja kannustavat nuorta takaisin koulutukseen ja sitä kautta työelämään

arvoisa rouva puhemies

itse ainakin henkilökohtaisesti panin toivoni ministeri risikkoon kun hänkin tuli kuultavaksi vielä valiokuntaan ennen kuin tätä mietintöä ruvettiin laatimaan

kaikesta huolimatta mitä tässä edellä toin esille tämä hallituksen esitys on todella vaikea hyväksyä

mutta täytyy sanoa aivan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja inkeri kerolakin sanoo että toivotahan niin että jatkos tullaan tekemään sitten parempiakin lakia

tämä on todella hyvä ja kannatettava esitys

kun kansaneläkelaitos siis nykyisin antaa harkinnanvaraisena kuntoutuspsykoterapiaa niin jatkossa sitten kansaneläkelaitokselle tulisi lakisääteinen velvollisuus järjestää tätä toimintaa

tähän kuntoutuspsykoterapian piiriin pääsevät jatkossa kaikki ne joilla on siihen tarvetta eli kyllähän tämä lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa

ihan sitäkin varten tämä on tosi hyvä että mielenterveyshäiriöt ovat viime vuosikymmeninä nousseet aika räjähdyksenomaisestikin työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat ovat lisääntyneet

tämä keino aivan niin kuin tuo edellinenkin hallituksen esitys on minun mielestäni ihan yksi tapa pidentää työuria kun varhaisessa vaiheessa pääsee psykoterapian piiriin

arvoisa puhemies

hallituksen sopimat energiaratkaisut osoittavat että suomi ottaa ilmastohaasteen ja kööpenhaminan ilmastokokouksessa asetetut tavoitteet tosissaan

hallituksen energialinjausten perustana on päästöjen vähentäminen kotimaisuuden ja omavaraisuuden lisääminen missä sekä teknologiset taloudelliset että työllisyysnäkökohdat on pyritty huomioimaan

edellä mainitut toimenpiteet merkitsevät tuntuvaa piristysruisketta alueille ja maaseudulle

arvoisa puhemies

tällä lakimuutoksella pyritään kannustamaan osatyökykyisiä työntekijöitä ja yrittäjiä jatkamaan työelämässä ja vähentämään työnantajan taloudellista riskiä työntekijän saman sairauden jatkumis ja uusiutumistilanteissa

metsähakkeen kokonaiskäsittelyketju merkitsee paljon työtä monille yrittäjille metsäkoneyrityksille ja hankintaorganisaation palveluksessa oleville

keskeistä on työpaikkatasolla organisoida töitä siten että osatyökykyiselle on tarjolla terveyteen ja toimintakykyyn nähden sopivaa työtä ja

keskustelu on teen työtä yhtä yksityiskohtaisia käsittely eduskunta hyväksyy lakiehdotusta sisälly viikko karsinut lakiehdotus ties minkä jatkossa

arvoisa puhemies

ilmajokisille ja eteläpohjalaisille tämä päätös merkitsee toiveita viljapohjaisen bioetanolilaitoksen rakentamisesta

hallituksen esitys on erittäin kannatettava

haluaisinkin tässä nostaa esille sen että kun täällä puhutaan harrastustoiminnasta ja yritystoiminnasta niin nämä ovat kyllä ihan kaksi eri asiaa ja lomitusta ei nimenomaan saa yhdistää mihinkään harrastustoimintaan vaan tällä esityksellä laajennetaan hevostaloutta harjoittavan maatalousyrittäjän oikeutta lomitusavun saantiin

koskenkorvalla on pitkät perinteet etanolin valmistuksessa ja ohran hankintaketju sekä valkuaisen jakeluverkko kotieläintuotantoon ovat jo valmiina

tämä lomitushan koskee nimenomaan hevosten hoitoa ei mitään treenaamista eikä ravihevosten harjoittelua vaan niiden hevosten hoitoa joka on tietysti toisenlaista kuin muitten kotieläinten hoito

arvoisa puhemies

uusiutuva energia ja ydinvoima eivät peruslähtökohdiltaan kilpaile keskenään

uusiutuvilla energioilla tullaan kattamaan erityisesti lämmön tuotantoa ja liikennepolttoaineita ei niinkään sähköä

energiaratkaisun kriittinen kohta on päätös kahdesta uudesta ydinvoimalasta joista toisella ei ole selkeää esitystä jätteiden loppusijoituksesta

luvan myöntäminen fennovoimalle on kuitenkin voitto suomalaiselle aluepolitiikalle

suomi on vahvasti vientivetoinen maa ja teollisuus tarvitsee edullista sähköä jotta voimme säilyttää kilpailukykymme ja voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntamme

mutta onko meillä tarve kahden uuden ydinvoimalan rakentamiselle siitä voidaan olla eri mieltä

meidän täytyy perusteellisesti pohtia sitä onko ydinvoiman tuottaminen itse omien turvallisuusviranomaisten valvonnassa kuitenkin parempi vaihtoehto kuin tuoda sähkö ulkoa ja ummistaa silmät ydinvoiman riskeiltä niiltä osin

ja tämän yrittäjän pitää olla myel vakuutettu ja kuulua siihen piiriin ja ostaa näitä lomituspalveluja että hän tulee saamaan näitä lomapäiviä

komi tuossa sanoi oikeudenmukaisuuskysymys suhteessa muihin maatalousyrittäjiin joilla on lehmiä tai sikoja tai kanoja että myös nämä joilla on hevosia pääsevät saman oikeuden piiriin

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys keskittyy pääosin muuttamaan niitä lainkohtia joiden muutostarve johtuu esitetystä yliopistolainsäädännön uudistuksesta

mielestäni on tärkeää että valiokunta korostaa korkeakoululaitoksen kehittämistä vahvasti duaalimallin pohjalta siten että molempia sektoreita kehitetään omista lähtökohdistaan käsin selkeyttäen edelleen koulutusten sisältöjä ja tutkintojen eroavaisuuksia

toinen tärkeä asia on tämä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kehittäminen että heillä olisi samanlaiset terveydenhuoltomahdollisuudet kuin yliopisto opiskelijoilla

tämä on ollut hyvin vaihteleva käytäntö eri puolilla suomea ja varsinkin mielenterveyspalvelujen osalta on ollut aikamoisia puutteita

tämä on erinomaisen hyvä asia että tähän valiokunta kiinnittää huomiota ja yrittää turvata ammattikorkeaopiskelijoille ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tapaiset palvelut

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on erittäin tarpeellinen ja tervetullut

nuorisotyöttömyys on kesän kuluessa kääntynyt onneksemme laskuun mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on sen sijaan noussut

silti useita tuhansia nuoria on kokonaan palvelujärjestelmien ulkopuolella ilman työ tai koulutuspaikkaa

niitä varmasti pitäisi jatkossa selvittää

kyllähän sillä kaikella on suuri merkitys sille että kun tavoitteena on työurien jatkaminen ja muuta niin on hirveän tärkeää että työnantajat hakisivat näitä korvauksia kelalta

erityisesti näitä nuoria uhkaa pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen

sosiaaliturvan uudistamiskomitea esitti malliksi takuueläkkeen joka on tasoltaan täyttä kansaneläkettä korkeampi ja joka ei muutoin muuta kansaneläke ja työeläkejärjestelmien yleisiä periaatteita

myönteistä on että takuueläkkeen määrään eivät vaikuta perhesuhteet eivätkä puolison tulot

noin puolella heistä ei ole muita eläketuloja kuin kansaneläke

takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä on että hakija saa vanhuus työkyvyttömyys tai työttömyyseläkettä tai etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä ja että nämä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason

näin ollen takuueläke tulee vähentämään eläkeläisväestön köyhyysriskiä ja parantaa erityisesti pienituloisten naisten asemaa sillä takuueläkkeen saajista naisia on noin kaksi kolmasosaa

takuueläke turvaa myös lapsesta saakka sairaan tai vammaisen taikka nuorena vammautuneen toimeentulon paremman tasoisena kuin kansaneläke

vaikka takuueläke ei kuitenkaan yksinään riitä turvaamaan kohtuullista toimeentuloa pienituloisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille joille kohdentuu kaikkein suurin sosiaali ja terveydenhuollon maksurasitus se on kuitenkin huikea parannus vallitsevaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

takuueläkeuudistus on näissä taloudellisessa taantuman oloissa todella merkittävä panostus pienituloisten eläkkeensaajien aseman parantamiseksi

siksi hallitukselle ja varsinkin ex sosiaali ja terveysministeri liisa hyssälälle tulee antaa mitä parhaimmat kiitokset ponnisteluista takuueläkkeen eteenpäinviemiseksi

voimme todella olla tyytyväisiä siitä että tämä uudistus kohdentuu kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille ja askel heidän kohdallaan kohti parempaa toimeentuloa ja riittävää perusturvan tasoa eri elämäntilanteissa on nyt otettu

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston talouden kestävyyttä parantaa suhdannepuskurin toimivuutta sekä turvata työttömyysvakuutusmaksujen vakaus ja kohtuullinen taso

työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten että laissa säädettäisiin rajat joiden sisällä työttömyysvakuutuksen määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella

työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin kokoa on todella syytä suurentaa sillä sen koko on useana vuonna osoittautunut liian pieneksi ja tämä on vastaavasti aiheuttanut tarpeettoman suurta maksujen vaihtelua

arvoisa herra puhemies

lomautukset lyhennettyyn työviikkoon ovat toistaiseksi koskeneet etenkin miesvaltaisia teollisuus rakennus ja kuljetusaloja

julkisella sektorilla ja palvelualalla on yleisemmin lyhennetty päivittäistä työaikaa jolloin työajan lyhennyksen osalta maksetaan soviteltua päivärahaa

nyt käsiteltävällä ehdotuksella ei muuteta miltään osin niitä työttömyysturvalain säännöksiä joita sovelletaan silloin kun säännönmukaista päivittäistä työaikaa töiden vähenemisen johdosta lyhennetään

ehdotettu työttömyysturvalain muutos parantaa palkkatasosta riippumatta kaikkien yhdeksi päiväksi viikossa lomautettujen asemaa yhden päivän työttömyyspäivärahan määrällä koska nelipäiväinen työviikko ei nykyisin oikeuta työttömyyspäivärahaan

arvoisa puhemies

hallituksen esitys pitää sisällään myös sen että tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuttaisi ansiopäivärahaan alentavasti jos työntekijä kuitenkin joudutaan lomauttamaan tai irtisanomaan myöhemmin

arvoisa puhemies

tämä on erittäin kannatettava odotettu ja toivottu hallituksen esitys jossa nämä vähimmäismääräiset sairaus äitiys isyys vanhempainrahat ynnä muuta

siinä toimeksiannossa ei ollut mukana opintotukea joten se on nyt jäänyt tästä käsittelystä ulkopuolelle mutta on erittäin toivottavaa että jatkossa ja varmasti kun seuraavaa hallitusohjelmaa tehdään se on myös mukana että sekin sidotaan jatkossa indeksiin

mutta täytyy myös todeta se että kyllä tämä hallitus on nostanut muun muassa jo lapsilisiä ja nostanut pienempiä äitiys isyys ja vanhempainrahoja

eli minun mielestäni tämä esitys myös osaltaan jatkaa sitä mitä hallitus on tehnyt eli että hallituksella on sosiaalinen hyvä omatunto

arvoisa herra puhemies

ratkaistavana on kahden uuden ydinvoimalan rakentamislupa ja ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan laajentaminen

esitys on osa suurempaa kokonaisuutta

uusiutuva energiapaketti on historiallinen sekä suuruudeltaan että energiapolitiikan suunnanmuutoksen osalta

tärkeää on että saastuttavat fossiiliset tuontienergiat korvataan tulevaisuudessa puhtaammilla ja kotimaisilla energiamuodoilla

tämän velvoitteen toteutumista edistää energiapakettiin sisältyvä varaus kahden bioetanolitehtaan rakentamisesta joista toinen olisi mahdollista rakentaa ilmajoen koskenkorvalle

koskenkorvalla on tekninen osaaminen valmiina siellä on pitkät perinteet etanolin valmistuksessa ja sekä ohran hankintaketju että valkuaisen jakeluverkko kotieläintuotantoon ovat myös valmiina

siksi olisi tärkeää saada ohran osalta kestävyyskriteerit mahdollisimman pian selvitettyä että yrittäjät uskaltavat lähteä ilmajoen kunnan käynnistämässä hankkeessa liikkeelle ja eteenpäin

suomessa on paljon energia alan osaamista ja kehitystyön seurauksena meillä on paljon mahdollisuuksia myös lisääntyvän viennin osalta

aivovienti on aina ollut suomalaisille tärkeää ja sitä sen pitää olla tulevaisuudessakin ja sille työlle täytyy tässäkin kohtaa päätöksentekoa antaa mahdollisuus

uusiutuvat energiamuodot tuovat paljon työtä ja nimenomaan kotimaista työtä koko maahan mutta ennen kaikkea maakuntiin ja alueille missä työllistymismahdollisuudet ovat nyt heikoimpia

metsähakkeen kokonaiskäsittelyketju merkitsee työtä monille yrittäjille metsänomistajille ja hankintaorganisaatiossa työskenteleville metsäkoneyrityksille metalli ja kuljetusteollisuudelle ja eritoten se synnyttää niitä kaivattuja välittömiä teollisuustyöpaikkoja ja sitä kautta myös välillisiä työpaikkoja moninkertaisesti

mielestäni ydinvoimapäätöksessä päätöksenteon perusteena tulee olla se että tuotamme turvallisesti sähköä omissa käsissämme omien turvallisuusviranomaistemme valvonnassa

vastaavasti meidän ei pidä myöskään lähteä siitä että tuotamme sähköä vientiä varten ja joudumme varastoimaan omaan maaperään myös vientisähköstä syntyneet ydinpolttoainejätteet

on todennäköistä että sähkön tarve ei tule paljoakaan lisääntymään

tällä perusteella suomessa tarvitaan vain yksi uusi ydinvoimala korvaamaan venäjältä tuotavaa sähköä teollisuudellemme ja siten takaamaan sen että teollisuudellamme säilyy maailmanmarkkinoilla hyvä kilpailuasema edullisen ja toimintavarman sähkön avulla

tässä tilanteessa ja päätöksentekovaiheessa toista ydinvoimalaa tarvitaan mielestäni vain tasaamaan kulutushuippuja ja suurelta osin sillä tuotettu sähkö ohjautuukin vientiin

teknologista kehitystä myös muiden uusiutuvien osalta täytyy entistä enemmän ohjata tuottamaan sähköä

nythän uusiutuvat energiat tuottavat suurelta osin vain lämpöä ja liikennepolttoainetta

lisäksi kansalaisille tulee tarjota mahdollisuus itse omalta osaltaan miettiä omia kulutustapojaan ja kulutuskäyttäytymistään ja siten ottaa osaa entistä enemmän henkilökohtaisella tasolla ilmastonmuutoksen haasteisiin ja luontoa säästävään toimintaan eli säästämällä ja energiatehokkuutta lisäämällä

kaikkeen energiantuotantoon sisältyy ihmisen terveyteen liittyviä riskejä

sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijakuulemisissa nousi esille se että ydinvoimaan perustuva tuotanto sisältää terveysriskejä polttoaineen eli uraanin hankintavaiheessa voimalaonnettomuuden sattuessa sekä käytetyn polttoaineen käsittely ja varastointivaiheessa

pitkäaikaisriskiä uraanin kaivamisessa aiheuttaa eniten radonkaasu jota uraanikaivoksesta joutuu ilmaan ja ympäristöön

jätteen aiheuttamat vakavammat riskit liittyvätkin kaukaiseen tulevaisuuteen jossa ydinjätekapselien kestävyydelle aiheutuvaa riskiä ei voida luotettavasti ennakoida

energiaratkaisun kriittinen kohta on siis nimenomaan päätös rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa joista toisella ei tässä vaiheessa ole selkeää esitystä jätteiden loppusijoituksesta

silti luvan myöntäminen fennovoimalle ja energiantuotannon hajauttaminen on voitto suomalaiselle aluepolitiikalle ja toivon että mahdollinen lupa ydinpolttoaineen loppusijoituspaikan laajentamiselle tuo myös fennovoimalle mahdollisuuden sijoittaa ydinpolttoainejätteensä samaan luolaan kuin muittenkin voimaloiden jätteet tulevat sijoittumaan aivan kuten talousvaliokunta mietinnön kolmannessa lausumaehdotuksessaan edellyttää

suomen kokoisessa maassa ei ole mitään järkeä rakentaa monia eri ydinjätteen loppusijoituspaikkoja

arvoisa rouva puhemies

tulevaisuudessa kolme eri toimijaa ydinvoiman tuotannossa luovat sähkölle kilpailukykyisen hinnan josta pääsevät nauttimaan sekä teollisuus että yksittäiset kuluttajat

tämä on kannatettava esitys että perusturvaetuuksia saavien kotitalouksien toimeentulon kehityksestä tehdään määräajoin arviointi

tämä arviointi tulee täydentämään ensi maaliskuussa voimaan tulevaa perusturvan indeksisuojan laajennusta

vaarana tällöin on että perusturvan varassa olevat eivät enää kykene saavuttamaan yhteiskunnassa kohtuulliseksi katsottua elintasoa ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan

määräajoin tehtävä arviointiraportti perusturvan riittävyydestä auttaa päättäjiä arvioimaan kuinka hyvin perusturvan taso mahdollistaa riittävän ja kohtuullisen toimeentulon

tämä arviointihan olisi tarkoitus tehdä kerran neljässä vuodessa eli kerran vaalikaudessa ennen eduskuntavaaleja jolloin se olisi käytettävissä muun muassa kun hallitusohjelmaa laaditaan

sinne on saatu takuueläke sinne on saatu vähimmäisetuuksien nostaminen ne on sidottu indeksiin lapsilisiä on nostettu ruuan arvonlisäveroa on alennettu ynnä muuta

tärkeitä asioita

sillä lailla tämä ajankohta on erittäin erinomainen että se tulee juuri ennen eduskuntavaaleja jolloin siitä voidaan nostaa näitä hyviä myönteisiä kehitettäviä asioita uuteen hallitusohjelmaan

arvoisa herra puhemies

keskustan johtaman hallituksen talouspolitiikka on perustunut merkittäviin yrittäjyyden edistämistoimiin sekä oikein ajoitettuihin kohdistettuihin ja mitoitettuihin veroratkaisuihin

vanhasen hallituksen talouspolitiikan seurauksena työllisyyden parantumisen lisäksi tuottavuus on kasvanut

työ ja elinkeinoministeriön perustehtävänä on huolehtia suomen innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden toimintaympäristöstä työ hyödyke ja energiamarkkinoiden toimivuudesta työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa

maailmantalouden globalisoituminen väestön ikääntyminen teknologian kehitys kestävä kehitys ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen heijastuvat yhä selvemmin elinkeinoelämään ja yritysten toimintaympäristöön

suomen pitkään jatkunut talouskasvu on perustunut suurelta osin onnistuneeseen ja pitkäjänteiseen tiede ja teknologiapolitiikkaan sekä hyvin toimivaan innovaatiojärjestelmään

työllisyys ja yrittäjyyspolitiikassa keskeistä on myös uuden yrittäjyyden lisääminen ja yritysten toimintaympäristön edellytysten parantaminen

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla naisyrittäjyyden edistäminen on keskeisessä roolissa ja se on erittäin hyvä asia

arvoisa rouva puhemies

ihan ed

talous ja työllisyyskehityksen näkymät ovat nyt heikentyneet

ja kun ajankohta on ennen eduskuntavaaleja niin jos seuraavalla hallituksella on tahtoa ja otetaan hallitusohjelmaan tällaisia hyviä asioita aivan niin kuin tällä kaudella on nyt otettu nämä takuueläkkeet vähimmäisäitiys isyys vanhempainrahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle niiden sitominen indeksiin niin onhan se nyt eteenpäinmenoa nimenomaan näitten ihmisten kohdalla jotka ovat taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa

yritysten toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet ja yritykset ovat joutuneet irtisanomaan ja lomauttamaan työntekijöitään

matti vanhasen toinen hallitus varautuu epävarmoihin suhdanteisiin elvyttämällä

tärkeää onkin reagoida nopeasti työllisyyskehityksen heikkenemiseen lisäämällä työvoimapoliittisiin toimiin tarkoitettuja määrärahoja ja äkillisten rakennemuutosten alueille suunnattuja tukia

yhteishankintakoulutusta työnantajien kanssa tulee toteuttaa entistä enemmän

kunnat rahoittavat loppuosan kustannuksista mutta kuntien taloudellisesta tilanteesta riippuen rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat huomattavasti ja osa kunnista ei rahoita toimintaa lainkaan